olen itse asiassa vetänyt keskustassa sellaista työryhmää jossa näitä on pohdittu

lain keskeinen sisältöhän on se että muodostetaan uusi vakavaraisuuspääoma eli vakavaraisuuspuskuri laittamalla yhteen toimintapääoma ja niin sanottu tasoitusmäärä

mutta niistä keinoista minäkin sanon niin että pelkkä mekaaninen eläkeiän nosto vanhuuseläkkeen alaikärajan nosto ei ole se vastaus tarvitaan erittäin monipuolisia keinoja

silloin ei ollut esillä taksinkuljettajien osalta yläikärajan poistaminen

kuten mietinnössä näkyy me keskustan edustajat sosiaali ja terveysvaliokunnassa jätimme vastalauseen joka keskittyy nimenomaan tasoitusmäärän käyttöön uuden vakavaraisuuspuskurin osana

okei tiedän sen että nytkin on useita maakuntia joissakin vaalipiireissä ja on vähän semmoinen herrasmiessopimus että minä kuljen vain oman maakunnan alueella ja en tule sinne vaalipiirin toiselle reunalle mutta se on myös näennäinen asia

no nyt sitten ollaan menty eteenpäin ja tiedän minäkin että myös nykyisen eduskunnan jäsenet ovat olleet tässä aktiivisia

ensinnäkin lasten ja nuorten osaltahan on tilanne se että se vaatii hetimmiten kunnilta resursseja ja kuten täällä nyt ja aiemminkin ministeri grahn laasonen on kertonut siihen ollaan pystytty varautumaan

ensinnäkin totean että sivistysvaliokunnan puheenjohtajan puheenvuorossa oli kyllä ehkä tämmöistä ylimitoitettua huolta ja duubiota siitä että nämä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tehtävät sotkeutuisivat

oli tämä professori keinosen selvitystyö jossa hän esitti että ilmatieteen laitos ja merentutkimuslaitos pitäisi yhdistää kun nehän nyt toimivatkin siellä samassa talossa

ensinnäkin työkyvyttömyyseläkkeitä alkaisi enemmän kuin työeläkemaksua määrättäessä edellisenä vuonna on arvioitu tai toisin päin jos eläkkeitä alkaa arvioitua vähemmän kyseessä oleva puskuri eli tasoitusmäärä kasvaa

mutta kiitos tästä ministeriölle ja ministerille että tämä tulee nyt ammattikuljettajien osalta samalle tasolle koskee myös taksiyrittäjiä ja taksinkuljettajia

minustakin se on tärkeää mutta siitä huolimatta minusta näyttää nyt siltä että tämä kataisen hallitus vetäytyy tämän työurasopimuksen taakse eli ei käytetä omaa energiaa ja luovuutta siihen että haettaisiin myös muita keinoja

minulla on kuudet eduskuntavaalit takana ja olen syntynyt pohjois savon vaalipiirissä savossa ja elänyt siellä lapsuuteni ja käynyt etelä savon puolella lukion joten en voi sanoa että puhuisin tässä niin sanotusti jonkinlaisella epäluulolla etten haluaisi tehdä muitten itäsuomalaisten alueitten kanssa yhteistyötä koko itä suomen puolesta mutta vaalipiirikysymys on eri asia

minäkin pidän ihan selvänä sitä että pitää pitää ne sisällölliset tehtävät erillään mutta kun te kannoitte siitä huolta että nämä nyt sotkeutuvat ja tätä duaalimallia ikään kuin murennettaisiin itse en siihen henkilökohtaisesti usko

kun kävin sen asian tiimoilta ja sillä perusteella keskusteluja merentutkimuslaitoksen henkilöstön kanssa niin he hyvin voimakkaasti vastustivat tätä esitystä

meillä taitaa olla taksinkuljettajia noin kymmenentuhatta henkilöä ja siinä yhdyn kyllä edustaja mäkipäähän että ei varmaankaan ole niin että tämä tulee tarkoittamaan sitä että jotenkin suuressa määrin ikääntyneemmät kuljettajat siirtyisivät sitten takseihin vaan tämä on enemmänkin mahdollisuus

mutta kuten jo edellä sanoin minun mielestäni on tärkeätä että me joka taholla katsomme tarkkaan sitä että ne kustannuslaskennat ovat mahdollisimman luotettavat

meidän pitää tietysti arvioida tätä taloudellista puolta joka kulkee itse asiassa kotouttamisen osalta ely keskuksien kautta varmasti myös tuolla kehysriihen paikkeilla

kyllä näissä oloissa näinä julkisen talouden aikoina mitä on ja muustakin syystä kannattaisin sitä että haettaisiin käytännön yhteistyötä joka voisi tarkoittaa esimerkiksi yhteisiä kampuksia tai yhteisiä kirjastoja muita palveluita tai miksei jopa yhteisiä kurssejakin

ja kuten kysyjä tietää niin onhan niin että jokainen myönteisen päätöksen saanut saa itse valita myös sen mihinkä kuntaan menee ja tietysti sitä kautta varmaan suurin paine kohdistuu suuriin kaupunkeihin mutta toivomme että tulisi tasaisemmin eri kuntiin

minä uskon siihen että tämän järjestelyn kautta joka nyt tässä tehdään me saamme vahvistettua merentutkimuslaitosta ja sitten vielä ehkä tärkeämpi kysymys integroitua sen paremmin ympäristötutkimukseen ja myös itämeren tutkimukseen

tämä hallitus on ollut erittäin johdonmukainen tässä kysymyksessä

tämä on sitten kyllä niitten insinöörien hommaa ja ne kustannukset selviävät siellä rakennusaikaisissa valmisteluissa

kannattaa korostaa sitä että tämä tulee aina kerralla kahdeksi vuodeksi että tämä ei ole kuitenkaan niin sanotusti blanko että ajaa niin pitkään kuin vain tuntuu siltä vaan aina tarkastetaan ja nimenomaan se lääkärintarkastus on se jolla sitten saa sen kahden vuoden ajoluvan

henkilökohtaisesti olen kyllä niin kypsä siihen että ammattikorkeakouluopiskelijoitten terveydenhuoltoa ei ole saatu kuntoon että olen myös siihen valmis jos perustuslakivaliokunta niin päättää

viime vaalikaudella vanhasen ykköshallituksessa myös suomalaiset sosialidemokraatit olivat sitä mieltä että kuljettajayrittäjät pitää pitää tämän työaikasäätelyn ulkopuolella ja tämä on minusta pettymys

te tiedätte ketkä tässä salissa olette että meillä niitä rannikkovesiä tutkii suomen ympäristökeskus ja merentutkimuslaitos tutkii siellä keskemmällä olevia vesiä

eli esitetyn vakavaraisuuspääoman osana käytetään aiemmin aivan muuhun tarkoitukseen eli pk sektorin työkyvyttömyyseläkkeiden turvaamiseen tarkoitettuja varoja

uskon että tätä kautta me saamme voimakkaampaa laajempaa merentutkimusta osana ympäristöntutkimusta

lain henki on

haluan kyllä todeta ministeri risikko

kun täällä on viitattu siihen taisi olla opposition vastalauseessa että tälle ei ole olemassa tieteellisiä perusteluita niin sitä haluan kyllä kommentoida

suomi on yhä monin tavoin mitattuna yksi maailman parhaimmista maista

oecd ja useat kansainväliset arvioinnit nostavat meidät korkealle esimerkiksi naisten ja miesten tasa arvossa tai koulutus ja oppimisvertailuissa

silloin kun kaksi vuotta sitten päätettiin liikennepoliittisesta selonteosta tämä sali halusi että perusväylänpito on se ykkösasia

teillä siellä valiokunnassa oli professori kulmala ainakin ottanut esille ja eräät muutkin että nythän on itse asiassa sillä tavalla että sekä eurooppalaisessa tutkimuksessa suomen akatemiassa että helsingin yliopistossakin on tehty ihan samanlainen jako kuin nyt tässä tehdään

sitten tiedämme sen että eun puolella on omia suunnitelmia myös siitä miten saataisiin ennaltaehkäisevyyttä parannettua

nyt te leikkaatte ennennäkemättömällä tavalla perusväy länpidosta ja samaan aikaan laitatte tänne näihin hankkeisiin kehittämishankkeisiin suuriin kehittämishankkeisiin rahaa

arvoisa puhemies

sen puolesta kyllä teemme kovasti töitä

vaikeutemme näkyvät monin tavoin

eli minun mielestäni jos me nyt sanomme että tässä hajautetaan erilleen fysikaalinen tutkimus ja sitten kemia ja biologia niin se ei kyllä tässä viitekehyksessä jos katsotaan tätä tutkimuspuolta muussa akateemisessa tutkimuksessa itse asiassa pidä paikkaansa

maksujen määrää ja tasoitusmäärän rajojen säätelyä kuten täällä on todettu käsitellään työeläkevakuuttajien eli telan laskuperustejaoksessa

miten te voitte ministeri risikko perustella sitä että te olette kävelleet tämän salin yksimielisen päätöksen yli

muutama vuosi sitten päätettiin kokeilusta jolla yrittäjien sosiaaliturvamaksuja eräillä alueilla pienennettiin niitä ei tarvinnut maksaa ollenkaan ja viime vuonna se kokeilu lopetettiin

nyt tähän tässä käytyyn keskusteluun liittyen haluan kysyä pidämmekö riittävänä sitä mitä hallituksessa esityksessä on tai mitä sosiaali ja terveysvaliokunta omassa mietinnössään sanoo siitä ja uskotaanko siihen että tämä telan maksuperustejaos todellakin tekee oikeudenmukaisen ratkaisun ja nopeasti

sitten haluan todeta sen että kun me puhumme sektoritutkimuksesta niin kun olen tätä asiaa reilun vuoden verran todellakin voimistellut aika voimakkaasti ja tämä on ollut vaikea asia olen vakuuttunut siitä että me olemme oikealla tiellä

tämän keskustelun perusteella tämä teidän mallinne kyllä vaikuttaa sekavalta ja en usko että myöskään kansalaiset tästä saavat tällä erää tolkkua että mistä on kysymys ja ylipäänsä ihmisiä ei niin hirveän paljon kiinnosta se minkälaiset rakenteet ovat vaan heitä kiinnostaa erityisesti se pääseekö lääkärille vaikka juuassa tai keski suomen pihtiputaalla tai pääseekö hoitoon

on vaikeaa riemuita luottoluokittajan kolmesta asta jos jääkaapissa ei ole ruokaa ja vuokrat ovat maksamatta

jos minä ajattelen sektoritutkimuksen tehtävää niin sen tehtävähän on antaa meille niin hallitukselle yksittäisille ministereille ministeriöille kuin eduskunnalle päätöksenteon tueksi sellaista tietoa joka auttaa meitä poliittisessa päätöksenteossa itämeren suhteen

me keskustan edustajat emme olleet vakuuttuneita että se kirjaus mitä siihen valiokunnan mietintöön kirjoitettiin tästä tasoitusmaksun palauttamisesta pk sektorille on riittävä

kysyn sellaista että voisiko hallitus ajatella että muodostettaisiin sellainen väliaikainen kokeilu joka olisi osa yhteiskuntatakuuta että niillä alueilla joissa paljon leikataan koulutuspaikkoja yritykset saisivat työllistää nuoria ja sosiaaliturvamaksuihin tehtäisiin alennus

kysyisin arvoisalta peruspalveluministeriltä

tämä teidän tämän päivän kolmesivuinen paperinen tiedotteennehan on listaus siitä mistä teidän pitäisi kolmen viikon päästä päättää ja erityisesti siitä mihin aiotte jos löytyy lisärahoitusta rahoitusta löytää

miten tämä helpottaa lääkäriin pääsyä ja tuleeko tämän myötä lisää lääkäripalveluita erityisesti maakuntien syrjäalueille joissa on pitkät matkat toisesta paikasta toiseen

voin todeta sen että liikenneministeriön näkökulmasta liikkuva poliisi ja liikenneturva ovat olleet ne keskeisimmät liikenneturvallisuustyön yhteistyökumppanit

itse kiinnitän huomiota siihen että täällä viitataan myös kannustinloukkujen purkamiseen eli siihen miten lyhytaikaista työtä olisi helpompi vastaanottaa

se on erittäin tärkeä hanke

nyt toinen niistä ollaan lakkauttamassa kokonaan ja se on erittäin iso asia

pidän outona sitä että tämä hallitus joka samaan aikaan ajaa näitä superrekkoja tuonne tielle mittojen ja massojen uudistusta samaan aikaan on ajamassa liikkuvaa poliisia alas ja sitä kautta heikentämässä liikenneturvallisuustyötä

kaikki tietävät nyt että lyhytaikaista työtä ei kannata ottaa vastaan koska se ainakin hidastaa jos ei suorastaan leikkaa sitä työttömyysturvaa

puhemies

he hoitavat pyyteettömästi läheisiään

kyllä näin on

te sanoitte eilen tuolla a studiossa että kysymys on vain hallinnollisesta uudistuksesta mutta jokainenhan meistä tässä näkee sen että te puututte tällä uudistuksella ja lakkauttamisella myös poliisin toimintojen ja tehtävien todelliseen hoitoon

rönnin asiantuntemusta kuljetusalalla mutta sitten haluan kyllä todeta sen että tässä ei ole nyt pelkästään kyllä kysymys liikenneturvallisuudesta tai siitä että nämä kuljettajayrittäjät sitä vaarantaisivat

arvoisa puhemies

jos halutaan katsoa minkälaisia suunnitelmia ensi vuodelle sekä ilmatieteen laitoksella että myös suomen ympäristökeskuksella on niin esimerkiksi ilmatieteen laitos on tällä hetkellä osa suomen akatemian huippuyksikköä ilmakehän fysiikan alalla

tämä on erittäin tärkeä kysymys

mutta ehkä meidän ei kannata niin hirveästi miettiä mistä kaikesta se johtuu että meillä on löysä liikennekulttuuri vaan kannattaa miettiä sitä mitä parannustoimia nyt tehdään

mitä kuuluu niin sanotulle työttömän verokortille

ei ehkä voi edellyttää mutta eduskunta voi edellyttää hallitukselta ja hallituksen on huolehdittava siitä että tämä telan maksuperustejaosto toimii tämän mukaisesti

itse asiassa tässähän tulee uutta hallintoa kun tulee poliisihallinnon piiriin vielä omaa oli varaa pohan piiriin vielä omaa liikenneturvallisuutta tai liikkuva online oma liikkuvaa poliisia ohjaava yksikkö ja raskaan liikenteen yksikkö ja vielä jokaiseen yhteentoista poliisilaitokseen oma liikennepoliisi

nyt sitten on esittänyt ilmatieteen laitos yhdessä syken kanssa että merentutkimuksen alalle tulisi akatemian huippuyksikkö

yksi iso asia on ajokorttiuudistus johonka liittyy sekä mopokortin että ajokortin uudistaminen koulutuksen kautta ja sitä kautta saadaan varmasti nuorissa ikäluokissa tätä asennetta paremmin kohdalleen

tässä ytimenä se mitä olemme esittäneet tämän vastalauseemme osalta ja tulen siellä kakkoskäsittelyssä esittämään tämän lausuman ja täällä sitten asiasta äänestetään

tuosta mietinnöstä totean kyllä yhden asian tästä voimaantulosta kun te teitte siihen muutoksen

palaan edelleenkin näihin alueellisesti suuriin vaalipiireihin

täällä minusta edustaja salonen esimerkiksi puhui aivan järkevästi että jos vielä saadaan ne vaalikampanjat hoidettua sillä isolla alueella mutta sitten kansanedustajan työn hoitaminen hyvällä tavalla kyllä tästä vaikeutuu

zyskowicz kieltämättä kolme vuotta olen yrittänyt vakuuttaa täällä ja myös muualla suomessa ja näin että mitään että mistä tässä on kaiken kaikkiaan kysymys

turvavyön käyttö on yksi iso kysymys

uskon myös siihen että suuremmassa kokonaisuudessa suomalainen merentutkimus pystyy myös paremmin ehkä saamaan sitä ulkopuolistakin rahoitusta

sen osalta on aikomus että tässä uudessa laissa tullaan säätämään myös näissä ajoseuraamusasioissa että turvavyön käyttämättä jättäminen voi olla myös asia joka tulee rikkeeksi

erityisen pettynyt olen sosialidemokraatteihin kuten hetki sitten sanoin

kun tätä perusteellisesti sosiaali ja terveysvaliokunnassa käsiteltiin niin muun muassa minä en saanut kyllä valmistelijoilta sosiaali ja terveysministeriöstä vastausta siihen oliko muita malleja vakavaraisuuspuskurin tekemiseksi kuin tämä joka nyt meillä on täällä hyväksyttävänä

ensinnäkin edustaja jokiselle kun viittasitte tähän omistajaohjaukseen todettakoon nyt niin että finaviahan on liikenneministeri kyllösen omistajaohjauksessa ja muut mitä liittyy liikenteeseen ovat nykyään ministeri hautalan omistajaohjauksessa